teimme yhteistyötä niin kuin hyvin tiedätte erityisedustajana sen tiimoilta mutta ehkä eulla oli sitten se suurempi muskeli saada se eteenpäin

sitten ed

laakso oikeastaan minä voin sanoa ihan suoraan että minä olen aika pettynyt teidän puheenvuoroonne

jokainen kansalaisaloite joka suureen saliin tuodaan ja paikkansa täällä löytää on arvokas ja mielestäni ihan yhtä arvokasta on se että kansalaisaloitteen esittäjä on tänään täällä paikalla kuuntelemassa meidän keskusteluamme

minä olen oikeastaan siinä mielessä aika pettynyt teidän puheenvuoroonne koska nyt me näemme eurooppalaisessa turvallisuudessa historiallinen vaiheen jossa todellakin nato ja venäjä lähenevät ja silloin

ehkä kiteyttäen voisi sanoa että hallituksen linja ja pääviesti lähtee siitä että eroaminen euroalueesta tässä vaiheessa olisi erittäin haitallista suomen taloudelle ja epävarmuus euromääräisten sopimusten jatkosta ylipäätään oman valuutan kurssista koroista ja niin edespäin aiheuttaisi meille sekä lyhyellä tähtäimellä että pitkällä tähtäimellä isoa vahinkoa

kiitos herra puhemies

minusta teillä oli myös hyviä ajatuksia kasvuyritysten verojen keventämisestä siis tavoitepuolella keinosta en ole ihan välttämättä samaa mieltä

yritän saada ne tässä kuitenkin ulos sanottua

sinänsä siis hyvä ajatus mutta minun mielestäni se tekisi tästä meidän jo vaikeasta ja monisäikeisestä verotusjärjestelmästä vielä monimutkaisemman

toinen johtopäätös on se että kyllä se on totta että talous ja rahaliitossa on ongelmia mutta niitä on jo korjattu ja niiden korjaamista jatketaan edelleen ja tässä vaiheessa suomen näkökulmasta on järkevää keskittää kaikki voimavarat ongelmien ratkaisemiseen ei uusien ongelmien luomiseen

sitten yksi puoli mistä en ehkä tuossa teidän budjettiesityksessänne oikein pitänyt ja tässä olen aika pitkälti samoilla linjoilla edustaja arhinmäen kanssa on ihan tietty kansainvälisyyden vastustaminen siis varsinkin kehitysyhteistyön

kyllä meidän pitää varmasti kehitysyhteistyötä katsoa mutta kyllä meidän pitää pitää kiinni meidän kansainvälisistä velvollisuuksista ja tässä mielessä olin teidän kanssanne eri linjoilla

varmaankin me ajautuisimme tilanteeseen jossa meillä olisi aika kestävä loppujen lopuksi kestämätön valuuttakurssi ja rahajärjestelmämyllerrys

me ajautuisimme myös siinä mielessä vaikeaan tilanteeseen että kaikki ne sopimukset jotka me olemme euromääräisesti tehneet siis velat asuntolainat ja kauppasopimukset olisivat täysin riippuvaisia siitä mikä on meidän uuden valuuttamme kurssin suhde euroon ja rahapolitiikankin suunta olisi aika vaikea arvioida

oli oppisopimuksien kehittämistä koulutussopimuksiksi oli pienten osinkotulojen muuttamista verovapaiksi vaikka se on ehkä hallinnollisesti aika vaikeata

ehkä ongelma jonka edelleen näen keskustan tulokulmassa on eräänlainen valtiovetoisuus oikeastaan erittäin keskeinen valtiokapitalismi jossa ajatellaan että valtio voi jollain tavalla valita ne voittajat olipa kyse sitten infra oystä tai kasvurahastoista ja se on sellainen kokonaisuus johonka minun on vaikea päästä kiinni

olisiko se kiristävämpää kuin tällä hetkellä vai löysempää kuin tällä hetkellä

oppimispuolella yhdyn kaikkiin niihin puheenvuoroihin joissa todettiin että ei kannata leikata lisää yliopistoilta eli ei kannata leikata yliopistojen pääomittamista

vasemmistoliitolla oli paljon ajatuksia

ehkä se mikä huolestuttaa eniten on teidän tulokulmanne elvyttämiseen koska ainakin laskennallisesti kun tuossa pikaisesti katsottiin

toinen huomio liittyy emun tulevaisuuteen

valitettavasti me olemme niin kuin te hyvin tiedätte hallituksessa olleina sellaisessa tilanteessa jossa olemme tuplanneet velkamme kuuden vuoden aikana olemme myös elvyttäneet ehkä enemmän kuin yksikään eurooppalainen valtio ja se ei ole valitettavasti johtanut lisäkasvuun

tuossa kun mentiin euron kriisiin niin me olimme aika klassisessa eu tilanteessa eli eu kehittyy aina kolmen vaiheen kautta joista ensin on kriisi sen jälkeen syntyy kaaos ja loppupelissä syntyy epätäydellinen ratkaisu

paljon on kuitenkin tehty tässäkin salissa

ehkä kahtena viimeisenä huomiona

hyväksytyt twopack sixpack lainsäädäntöpaketit pankkiunioni on rakennettu siihen sisältyvät valvontamekanismit ja kriisinratkaisumekanismit

nyt jos me katsomme tämän hallituksen kulkua viimeiset neljä ja puoli kuukautta

panostetaan kuten monessa puheenvuorossa todettiin sijoittajavastuuseen panostetaan sääntöjen täsmentämiseen ja parantamiseen niistä muuten keskusteltiin tuolla amsterdamissa epävirallisissa euroryhmän kokouksissa viime viikolla ja ylipäätään mietitään millä tavalla voidaan tehdä rakenneuudistuksia koko eurojärjestelmään

nyt ollaan päästy yhteisymmärrykseen kolmen vuoden aikana ja nyt tehdään ja tämä on johtanut siihen että me olemme tehneet hallitusohjelman telakkapäätökset budjetin ydinvoimapäätökset sekä soten ja tavoitteena ovat eläkeuudistus kunta talvivaara ja sääntely